mitä tulee yleiseen asevelvollisuuteen niin minun mielestäni sillä on erittäin iso muukin merkitys kuin vain maanpuolustuksellinen merkitys

viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesien käsittelyyn ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi tulee kehittää toisenlaista lainsäädäntöä joka mahdollistaa tarkoituksenmukaisten toimivien ja kohtuuhintaisten kiinteistökohtaisten ratkaisujen tekemisen

se on erittäin hyvä kasvun mahdollisuus nuorille niin sosiaalisen kasvun ja kehityksen kannalta katsottuna kuin sitten myös ihan fyysisen kunnon ylläpitäjänä

näillä toimenpiteillä voidaan turvata nuorten kouluttautuminen ammattiin ja estää nuorten syrjäytyminen sekä turvata elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tehokas toiminta myös tulevaisuudessa

kallio on ihan oikeilla jäljillä siinä että itävallassa todellakin tämä on tuottanut hyvän tuloksen mutta se ei ole ollenkaan samassa muodossa kuin mitä täällä esitettiin viisi vuotta sitten

viisi vuotta sitten ensimmäisiä kertoja nostettiin esiin tämä mahdollisuus käännetystä arvonlisäverosta ja itsekin puhuin tuolloin tästä mutta silloin kyllä silloinen hallitus suhtautui suorastaan jyrkän kielteisesti tähän

tässähän voitaisiin toteuttaa niin kuin monessa muussakin asiassa tämmöistä määräaikaista lainsäädäntöä että määräajaksi kahdeksi taikka muutamaksi vuodeksi säädettäisiin tämä laki käännetystä arvonlisäverosta ja katsottaisiin mitä se tuottaa

sitä valmistelua jatkettiin myöskin pääministeri lipposen toisen hallituksen aikana mutta tuonkaan hallituksen päätöksenä tätä asetusta ei kuitenkaan annettu eli sitä kyllä silloiset ympäristöministerit yrittivät viedä eteenpäin hallituksessa mutta se torpattiin kokoomuksen toimesta lähinnä

se olisi erittäin hyvä se koeaika sitä ei pystytä muuten arvioimaan etukäteen

siis tavoitteet tämän asetuksen osalta ovat ihan oikeat mutta niillä toimenpiteillä miten näihin tavoitteisiin tämän asetuksen määräyksien mukaan päästään ei tavoitteita mitenkään saavuteta

se on nyt todettu suomen ympäristökeskuksenkin toimesta

sen vuoksi nyt eduskunnan pitäisi tehdä se minkä kansalaiset nyt näkevät tässä varsin oikeaksi

herra puhemies

on erinomaista että eduskunta kiinnittää huomiota lastensuojelulain muutostarpeisiin tällä tavalla että korostetaan tässä lyhyessä mietinnössä ennalta estäviä toimenpiteitä

paras tulos varmaan saavutetaan sillä että nimenomaan perhetyötä vahvistetaan ja perhetyötä lisätään koska kaikki ne lastensuojelulain alaiset toimenpiteet ovat sitten jo todella raskaita ja silloin ollaan jo perheessä hyvin pahassa tilanteessa

minä korostaisin nyt voimakkaasti myöskin sitä että kunnissa pitäisi enemmän tehdä nyt kun nyt kuntien pitäisi ja kunnissa pitäisi enemmän yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoitten kanssa nimenomaan lastensuojelun alalla

nimenomaan perhetyössä toimii niin monta järjestöä suomessa ja liian vähän kunnat ottavat huomioon nimenomaan yhteistyön merkityksen näitten järjestöjen kanssa

itse olen ollut pitkään mannerheimin lastensuojeluliiton työssä mukana ja nyt raha automaattiyhdistyksessä olen huomannut sen viimeistään kuinka suuria avustuspotteja näille kolmannen sektorin tekijöille nimenomaan perheiden tukemisessa kuinka suuria rahapotin ja kolmannelle sektorille sitä kautta raha automaattiyhdistyksen kautta menee

toivoisin että kunnissa ymmärrettäisiin se merkitys ja jaa jaa jaa

sotakorvaukset ja idänkauppa pakottivat suomalaisen elinkeinorakenteen sellaiseen muutokseen joka johti ennennäkemättömän nopeaan yhteiskunnan rakennemuutokseen ja köyhän suomen vaurastumiseen

suomen talous on aina ollut altis maailmanpolitiikan heilahduksille ja kansainvälisten markkinoiden muutoksille eikä tämä nyt päällä oleva finanssikriisi ja siitä alkanut taantuma tee poikkeusta tästä

meidän olisi hyvä ottaa mallia historiasta jolloin suomi on selviytynyt kovilla ratkaisuilla talouden ongelmista ja noussut aina uuteen kukoistukseen

hallitus on yrittänyt tehdä useita toimia taantuman taittamiseksi mutta vielä ei ainakaan ole löydetty niitä oikeita keinoja uuden nousun aikaansaamiseksi

nyt tarvitaan rohkeita tekoja jotta suomi nostetaan yhdeksi maailman parhaiten menestyvistä maista

tämän päivän keskustelussa on useaan kertaan muistettu mainita tällä vaalikaudella tehdyt miljardien eurojen sopeutustoimet

on muistettu mainita erilaiset rakenneuudistukset joihin kuuluvat esimerkiksi yhteisöveron alennus sekä maltillisen palkkaratkaisun tukeminen

meidän on keskityttävä erityisesti kolmeen seikkaan

viennin edistämiseksi on ensiarvoisen tärkeää parantaa suomen kilpailukykyä ja tukea yrittämistä kaikin käytettävissä olevin keinoin sekä poistaa turhaa byrokratiaa yrittämisestä

turhan hallinnon ja byrokratian poistamisesta on puhuttu aina vaalikaudesta toiseen mutta konkreettista parannusta ei ole tapahtunut

mitä valtiontalouden alijäämään tulee olen jo sanonut moneen kertaan ja pitkään ettei tätä suomen talouden ongelmaa korjata velanotolla ja nimenomaan velkaa tehden elvyttämällä

arvoisa puhemies

jos suomen tilanne kärjistetään niin käyttäydymme taloutemme hoidossa kuin rahavaikeuksissa oleva kuka tahansa suomalainen joka rahoittaa elämäänsä pikavipeillä

myös monissa kunnissa tilanne on sama

samalla niiden kyky vastata kasvavaan palvelutarpeeseen heikkenee

hyvinvointipalveluiden ylläpitämiseksi toimintaa onkin jatkossa nykyisestä tehostettava ja verovaroja käytettävä viisaammin

yksi iso virhe on myös valtion omaisuuden myynti ja näillä myyntituloilla kulutusmenojen rahoittaminen

samalla on varottava synnyttämästä uutta hallintoa

kuten jo aiemmin totesin hallitus on toki tehnyt joitakin rohkeita päätöksiä ja pyrkinyt parantamaan suomen taloudellista tilannetta mahdollisimman pienin leikkauksin

kuntauudistuksessahan on kyse palveluiden turvaamisesta joten sosiaali ja terveyspalveluiden uudistaminen on tärkeä osa tätä koko kuntauudistusta

on ryhdyttävä mahdollisimman pikaisesti uusiin radikaaleihin toimiin jotta niiden avulla saamme parannettua suomen kilpailukykyä kannustamme uusia yrityksiä markkinoille sekä sitä myöten luomme uusia työpaikkoja

kun myös erikoissairaanhoito tulee kuntien hoidettavaksi on kunnilla todellinen kannuste hoitaa potilaat mahdollisimman hyvin perusterveydenhuollon kautta

ainoastaan työn tekemisen kautta saamme maamme talouden kuntoon ja tulevaisuuden kestävälle pohjalle

tällä hetkellä tilanne on toinen kun liian moni perusterveydenhuollossa hoidettavissa oleva potilas hoidetaan erikoissairaanhoidon laskuun

mallin edellytyksenä on se että hallituksen kaavailema kuntauudistus toteutuu mahdollisimman laajasti

arvoisa rouva puhemies

monet tuomitsevat kuntauudistuksen vain välttämättömänä pahana mutta sillä on monta hyvääkin puolta

tässä eduskunnan käsittelyssä valiokunta on ottanut tämän asian huomioon ja lisännyt päihdeäitien hoidon järjestämiseen lisää määrärahoja kun raha automaattiyhdistys puolestaan niitä vähentää

kun vahvat ja itsenäiset kunnat pystyvät itse huolehtimaan palveluistaan ei enää ole tarvetta kuntayhtymille joissa häntä heiluttaa koiraa niin kuin sanotaan

isännättömät kuntayhtymät elävät usein täysin omistajiensa kontrollin ulkopuolella

kysyn nyt vakavan kysymyksen

kuntien velkaantumisesta ei ole tietoakaan kuntayhtymissä joissa rahaa poltetaan surutta myös itse toiminnan kannalta kyseenalaiseen tarkoitukseen

kun meillä syntyy vuosittain satoja äidin päihteidenkäytön takia vammautuneita lapsia niin aiotaanko pakkohoitojärjestelyä lähteä suomessa viemään eteenpäin

asetelma muuttuu täysin nurinkuriseksi

kuntayhtymien toiminnan valvonta onkin karannut lähidemokratian piiristä

tästä syystä olisikin ensisijaisesti tavoiteltava kuntaliitoksia joissa juuri sosiaali ja terveyspalvelut olisivat tulevaisuudessa suoraan kuntien päätösvallan alla eivätkä yhteistoimintarakenteissa joiden päätöksenteko lipuu pois vaaleilla valittujen kuntapäättäjien käsistä

kuntakentän uudistuksessa tavoitteena tulee olla toiminnan tehostaminen ja verovarojen järkevä käyttö

kaikki se työ mikä tähtää perheiden hyvinvoinnin lisäämiseen ja nimenomaan niitten ongelmien vähentämiseen ja ennalta estämiseen on kaikki arvokasta työtä ja sitä varmasti me kaikki kansanedustajat ja muut arvostamme

paras lain puitteissa luotu viiden vuoden suoja aika estää uudistuksissa haettavat säästöt

on selvää että tehokkuus saavutetaan vain jos uusi kunta voi muodostaa vapaasti kokonaan uuden kevennetyn hallinnon vanhojen rakenteiden tilalle

kuntien elinvoimaisuuden määrittelevät koon lisäksi monet muutkin tekijät jotka on kunkin kunnan kohdalla otettava huomioon

kuntia on viisasta kuulla aidosti sillä kaikki viisaus ei välttämättä ole jo olemassa

tuliko valiokunnassa joko tämän asian käsittelyn yhteydessä tai sitten muuten onko tullut esille mikä merkitys tällä nykyisellä informaatio ohjauksella on siihen että kunnat eivät kykene järjestämään näitä palveluja toivotulla tavalla

onkohan niin että suomessa pitäisi harkita vakavasti ainakin tiettyjen palvelujen osalta mihin pitäisi harkita vakavasti

normiohjausta

tämä kysymys on monta kertaa esitetty myöskin ihan siellä kuntatasolla ja nimenomaan siinä yhteydessä kun kunnissa tavallaan se telaketjusiipi jyrää tämmöisten pehmeitten arvojen edustajat

se vaan on näin ja tämä johtuu hallitusohjelman kirjauksista

miten hallitusohjelmaan on sitten tullut tällaiset säästöt niin se vähän tässä on mietityttänyt että minkä verran oli painotusta taloudellisilla syillä ja minkä verran sitten ideologisilla

minun epäilykseni on että ideologiset painotukset näkyvät nyt tässä hallitusohjelmassa puolustusvoimien määrärahojen osalta enemmän

mutta erittäin tärkeää arvoisa puhemies tulevan puolustuskykymme kannalta on varusmiesten henkinen ja fyysinen jaksaminen

mitä merkittäviä toimia nyt aiotaan tehdä jotta varusmiesten henkinen ja fyysinen jaksaminen saataisiin sille tasolle ettei niin suurta määrää nuorista jäisi kokonaan varusmiespalveluksen ulkopuolelle tai

täällä on puhuttu synnytyksistä ja omaishoitajista paljon ja toki synnytykset ovat minunkin sydäntäni lähellä esikoistyttäreni nimittäin synnytti juuri äsken esikoisensa

omaishoitajia on kolmisenkymmentätuhatta heitä siis jotka hoitavat läheistään ja saavat siitä pientä rahallista korvausta mutta vähintään samanmoinen joukko on niitä omaishoitajia jotka eivät saa mitään eri korvausta

nyt kysymys kuuluu

onko mahdollista että omaishoito saadaan valtakunnalliseksi ja yhtenäiseksi ja että esimerkiksi kela ottaa hoitaakseen sen byrokratian

tässä taloudellisessa tilanteessa ei missään tapauksessa pitäisi aloittaa mitään uusia raidehankkeita kuten nyt on esiin nostettu nämä raitiotiet tampereelle ja turkuun

minä haluaisin nostaa esille tämän mitä valtiovarainvaliokunta on lausunut yksimielisesti yksityisteistä

yksityistiet ovat koko kansantalouden näkökulmasta keskeinen osa liikennejärjestelmää siis koko kansantalouden näkökulmasta

tämä on ensimmäinen kerta kun eduskunta tulee yksimielisesti toteamaan tämän ja tämä olkoon viesti myöskin hallitukselle joka rakennepaketissaan toissa viikolla ilmaisi halunsa poistaa yksityistieavustukset tulevaisuudessa kokonaan

arvoisa herra puhemies

täällä on jo pitkään käyty keskustelua monta puhetta on pidetty ensi vuoden valtion budjetista ja tästä pahasta taloustilanteesta missä me olemme

valtionvelka on jopa kaksinkertaistunut viidessä vuodessa vaikka samanaikaisesti kansalaisten verotusta on viime vuosina rajusti kiristetty jo lähes maailmanennätystasolle

mutta jos lisävelan otto ja sen avulla elvyttäminen olisi ratkaisu näihin ongelmiin emme todellakaan olisi näin kurjassa tilanteessa

ja tämän jälkeen suomi taitaa liittyä niitten maitten kerhoon joissa ei kolmen an luokitusta enää ole

kärjistettynä voisi sanoa että suomi on kuin maksuvaikeuksissa oleva henkilö ihminen joka rahoittaa hulppeaa elämäänsä pikavipeillä ilman kestävää suunnitelmaa velan takaisinmaksusta

nyt vuosikaudet on rämmitty nollatasolla

no jokainen voi omassa mielessään harkita ja miettiä mihin tämä loppuraha sitten käytetään jonkun mielestä oleskeluyhteiskunnan ylläpitämiseen

huomiota herättävää on myös se eilen ja tänään on ollut paljon julkisuudessa esillä yle rahoitus että kansalaisilta kerätään yle verona suunnilleen sama summa kuin koko suomen tieverkoston ylläpitämiseen käytetään rahaa

jo edellinen liikenneministeri enää

minulla ei ollut tarkoitus käyttää tästä asiasta puheenvuoroa tänä iltana kun käsitellään käännettyä arvonlisäveroasiaa lakiuudistusta käännetystä arvonlisäverosta

täällä aiemmin tänään kyselytunnilla kun sosialidemokraatit voimakkaasti toivat esiin sitä että kokoomus on vastustanut ja kokoomuslainen ministeri on vastustanut tämän kaltaista lakiuudistusta nimenomaan harmaan talouden estämiseksi ja kitkemiseksi niin minusta työministeri sinnemäki puhdisti pöytää toteamalla että viime vaalikaudella oli sosialidemokraattinen valtiovarainministeri joka vastusti tätä esitystä ja nyt kun on kokoomuslainen valtiovarainministeri nyt tämä esitys on eduskunnan käsittelyssä ja tulee menemään läpi

herra puhemies

ministeri wallin vastasi moniin moniin kysymyksiin mutta jätti myöskin aika moneen kysymykseen vastaamatta varmaan

mitä sitten matkan varrella tässä vielä tulee lisää niin ministeri varmaan on aitiossa

puolustusvoimien säästöt on tarkoitus toteuttaa yhdessä yhtäaikaisesti puolustusvoimain uudistuksen kanssa ja koska määrärahat vähenevät jo heti ensi vuodesta halutaan uudistus toteuttaa nyt mahdollisimman nopeasti

ilman uudistusta taloudellista ja toiminnallista tasapainoa ei saavuteta eikä pystytä saavuttamaan

uudistuksen perusteena on ikäluokkien pienenemisen lisäksi joka tulee kymmenen vuoden kuluttua jo muuttumaan päinvastaiseksi tämä ikäluokkien pieneneminen on ohimenevä ilmiö se jo tiedetään tietenkin kohoavat kustannukset ja puolustusvoimien käytössä oleva ikääntyvä materiaali

säästöt tulee uudistuksen kanssa toteuttaa siten että suomen puolustuskyky pystytään kuitenkin jatkossakin turvaamaan

jo heti ensi vuonna puolustusvoimien toimia sopeutetaan vähentämällä reserviläisten kertausharjoituksia ja tämä kertausharjoitusten käytännössä lähes kokonaan lopettaminen jatkuu vuosikaudet eteenpäin

on kuitenkin todettava että kertausharjoitusten vähentäminen vaikuttaa väistämättä haitallisesti koko puolustuksemme perustaan

tästä syystä on erinomaisen hyvä ja tärkeä asia että vähennystä paikataan tukemalla vapaaehtoista maanpuolustustyötä

maanpuolustusjärjestöjen potentiaali on merkittävä mutta tuki on vielä eduskunnan tekemien määrärahalisäystenkin jälkeen riittämätön

arvoisa puhemies

mutta siltä osin ed

leppä puhui myöskin aika mahtipontisesti että tässä talossa päätetään ja meillä suomessa eivät muut päätä kuin kansanedustajat tässä talossa

kokeneena edustajana leppä varmasti muistaa monta tapausta kun tässä talossa on kirjoitettu joku lakimietintö

vaikka olisi erittäin yksityiskohtaisesti tarkasti siinä mietinnössä ohjastettu miten ministeriössä virkamiehet kirjoittavat asetuksen niin siinä asetuksessa ei ole sitten otettu huomioon ollenkaan sitä mitä tämä talo on lausunut

leppä varmasti muistaa tapauksia

herra puhemies

tämä metsälakiuudistusesityshän on ollut valiokunnassa reilun puoli vuotta ja eri vaiheitten jälkeen on nyt sitten päädytty tähän kuten alkuperäinenkin ajatus oli että vain perustuslain edellyttämät muutokset tähän lakiin tehdään

kuten valiokunnan puheenjohtaja äsken totesi maa ja metsätalousministeriössä on vireillä metsälain kokonaisuudistus ja siksi valiokunta sisällytti tähän mietintöön myöskin lausuman jonka eduskunta tulee hyväksymään

sen lausuman päätarkoitus on se että tällä hetkellä tämän lain voimaan tultua pidättäydytään kaikista sellaisista muutoksista jotka muuttaisivat metsänhoidon ja metsän käytön nykytilaa

edusti hopea kaksikymmentäkahdeksan ja ennustelu neljä

jää satakuusikymmentäkahdeksan eli viisi tyhjää kaksi poissa kaksikymmentäneljä eduskunta hyväksyi ja työ on texin edustaja kuuban ehdotuksen nyt mietitään ja aidosti ja kuoppaa